sosiaalisiin perustein tapahtuva päivähoitotarpeen arviointi olisi tarkoittanut käytännössä sitä että lapsi perheineen olisi leimaantunut negatiivisesti jollain tavalla ongelmalliseksi

aivan kiistatta paras tapa turvata nuorten tulevaisuus on tarjota heille polku harrastuksiin koulutukseen ja työelämään

tämän vuoksi on kerrassaan käsittämätöntä että hallitus suunnittelee vapauttavansa kunnat noudattamasta nuorisolakia johon kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus toimintatilojen ja harrastusmahdollisuuksien mahdollistaminen tieto ja neuvontapalvelut nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki liikunnallinen kulttuurinen kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta nuorten ympäristökasvatus sekä nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö

monilapsisissa ja yksinhuoltajaperheissä rahat harvoin riittävät mihinkään ylimääräiseen ja näin ollen lasten maksulliset harrastukset ovat osalle vain haave

pelkään pahoin että hallituksen esitykset köyhdyttävät lapsiperheitä entisestään niin paljon että lasten harrastaminen entisestään estyy

perheiden tehtävä on pitää yllä lasten ja nuorten toivon liekkiä ja luoda asennetta että kaikesta vaikeasta kyllä selvitään

englannin entisen pääministeri winston churchillin tiedetään sanoneen kun vaadittiin kulttuurin määrärahoista luopumista sodan kustannusten maksamiseksi

tätä ajatuskulkua vapaasti lainaten en hyväksy sellaista julkisen talouden sopeutusta jonka hintana on hyvinvointivaltion perusteiden murtaminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen yhteiskunnassamme

suomea ei pelasteta leikkaamalla palveluja ja köyhdyttämällä ihmisiä vaan hakemalla kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia

arvoisa puhemies

tosiasia on kuitenkin se että tälläkin viikolla olemme lukeneet uutisia nokian renkaiden irtisanomisesta

kyseessä ei ole mikään kriisiyritys

kyllähän tämä on hyvin päivänselvää että hallitus on liittoutunut elinkeinoelämän keskusliiton kanssa

se on tullut selvästi ilmi esimerkiksi ekn toimitusjohtaja häkämiehen lausunnoista kun hän on kehunut hallituksen esityksiä erinomaisiksi

kun edustaja kopra perää näitä vaihtoehtoja

kyllä vaihtoehto on se että hallitus sanoutuu irti tämän eliitin kanssa liittoutumisesta ja ryhtyy oikeaan kolmikantaneuvotteluun niin että kohtelee tasapuolisesti molempia työmarkkinaosapuolia sekä työnantajaa että työntekijöitä sillä antamalla tuulensuojaa työnantajille vesittyy koko neuvotteleminen

vuorotteluvapaa on merkittävä tekijä työntekijöiden työssäjaksamisen parantamiseksi

erityisesti fyysisesti ja henkisesti raskailla aloilla tämä mahdollisuus jäädä vuorotteluvapaalle on todella tärkeä

ja kuten täällä on jo useissa puheenvuoroissa todettu usein nämä vapaalle jäävät ovat pienipalkkaisia naisia jotka ovat tukeneet työuralla jaksamistaan vuorotteluvapaalla hyvin pienellä korvauksella

monet myös hoitavat omaisiaan taikka tekevät kotona ja järjestöissä työtä joka tulee näkyväksi vasta kun sen sitten jättää tekemättä

ja tuon vuorotteluvapaan korvaus on jo ennestään ollut niin alhainen että on aivan turha kuvitella että kukaan turhaan jäisi vuorotteluvapaalle

sijaiselle tämä vuorotteluvapaa on ollut kyllä erittäin hyvä tapa saada työtä ja työkokemusta ja on sääli ettei tätä ymmärretä

mielestäni on turhaa juhlapuheissa kertoa työurien pidentämisestä jos samaan aikaan tekee päinvastaisia esityksiä

jos työssäjaksamista halutaan oikeasti työpaikoilla lisätä on vuorotteluvapaan heikennyksestä kyllä luovuttava sillä tämän heikennyksen myötä voi käydä niin että sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyvät ja tällöin tästä esityksestä ei edes tule säästöjä vaan sen sijaan kokonaiskustannukset kasvavat

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia muutettavaksi niin että siinä olevat kabotaasikuljetuksia koskevat suomen kansalliset määritelmät kumotaan ja vain viitataan euroopan unionin asiaa koskeviin säännöksiin

suomen nykylain mukaan kabotaasikuljetuksena pidetään nykyisten kansallisten määritelmien mukaan jokaista kuormanpurkua

lisäksi kabotaasia saa harjoittaa vain väliaikaisesti mikä tarkoittaa enintään kymmentä kuljetusta kolmen kuukauden aikana samalla autolla

eu ei erottele tällaisia osakuormia vaan kuljetus lasketaan yhdeksi kuormaksi vaikka sitä vietäisiin eri paikkoihin

lainmuutoksen jälkeen yhden kabotaasikuljetuksen aikana voisi tehdä useampia kuormanpurkuja eri paikkoihin

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys ei edistä tavoitteita saada pienennettyä työttömyyttä ja saada lisää verotuloja

ministeri berner sanoi eräässä haastattelussa että kuljetusten avaaminen ulkomaiselle kilpailulle sujuvoittaisi kuljetuksia ja laskisi kustannuksia hyödyttäen elinkeinoelämää

tällä ulkomaisten rekkojen vapauttamisella ei saada aikaan edullisempia kuljetuksia suomen teollisuudelle tai kaupalle ellei kuljetusten edullisuus perustu suomen työlainsäädännön rikkomiseen ja kuskien halpuuttamiseen

tästä eurooppalainen esimerkki kertoo karua kieltään

merkittävästi edullisempi palvelu syntyy lähinnä pelisääntöjen rikkomisen kautta ja vilunkiveikot käärivät voitot

onkin ihan aiheellista kysyä onko hallitus kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle ja aikoo tehdä suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista ja yrittäjistä työttömiä

sellainen politiikka joka perustuu pienyrittäjien ja palkansaajien halpuuttamiseen ei ole kestävällä pohjalla

ihminen jolla ei ole varmuutta palkastaan ei rakenna taloa ei käytä rahaa yrityksiltä ostettaviin palveluihin ei osta ja kuluta

arvoisa puhemies

viime hallituskaudella ulkoministeri tuomioja seisoi vankasti liikenneministerin rinnalla puolustaen suomalaisia pk kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia

on yleisesti tiedossa että halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset toimivat vastoin suomen työlainsäädäntöä ja tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin maanteiden tavaraliikenteessä

valvonta ei toimi eikä hallitus halunnut parantaa sitä sdpn esitysten mukaisesti

tanska aikoo käyttää korttinsa

arvoisa puhemies

käytännössä suomella ei ole riskiä taannehtivista sakoista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta siinäkään tapauksessa että suomen säännöksistä löydettäisiin oikeudessa eu asetuksen vastaisuutta

euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vahingonkorvausvastuu tulee kyseeseen vasta kolmen edellytyksen täyttyessä

tässä tapauksessa kyseiset edellytykset eivät täyty sillä suomen kansallinen lainsäädäntö ei ole suorassa ristiriidassa eu asetuksen kanssa

vahingonkorvaus ulkomaiselle yritykselle tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa että suomi aiheuttaisi lainsäädännöllään todellista vahinkoa olemassa olevalle yritykselle

lisäksi yrityksen tulee pohjata vahingonkorvausvaatimuksensa ja laskelmansa siihen että se maksaisi suomessa tehdystä työstä suomen työlainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaiset palkat ja korvaukset

hallituksen olisi pitänyt pohtia ratkaisumalleja joilla olisi haettu pysyvää laajempaa ratkaisua itse ongelmaan ilman että tehdään muutoksia heti omaan kansalliseen lainsäädäntöön

on olemassa se vaara että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin soveltamisen myötä kabotaasikuljetuksia koskevaa eu asetusta uudistetaan siten että nyt hallituksen esittämä seitsemän päivän ja kolmen kuljetuksen sääntö avataan

keikkojen lukumäärä poistunee koska kuljetusmarkkinoilla katsotaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivin soveltamisen myötä olevan täydellisesti samat pelisäännöt kussakin jäsenmaassa

kyllä hallituksen olisi kannattanut niin pitkään kuin mahdollista pitää kiinni suomen kansallisista säännöksistä sekä tehdä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin niin tiukka soveltaminen kuin mahdollista

puhemies

me sosialidemokraatit jätimme valiokuntakäsittelyssä yhdessä vasemmistoliiton kanssa vastalauseen ja esitän tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

haluan vielä siitä asiasta sanoa että tässä kabotaasikeskustelussa on hyvin monessa puheenvuorossa viitattu siihen että tästä kabotaasista kertovat tilastot osoittaisivat sen että tämä olisi hyvin pientä täällä suomessa

on myöskin hyvin tärkeää huomata se että kun tätä kabotaasiajoa on nyt tilastoitu tällä suomen tiukalla kansallisella lainsäädännöllä niin totta kai se on vähäisempää koska sitähän me olemme toivoneet että se ei olisi niin yleistä

tällä tilastolla ei voi perustella sitä että me voisimme tätä lakia nyt muuttaa koska se ei olisi niin yleistä koska veikkaan että se tulee hyvinkin paljon yleistymään tämän lakimuutoksen jälkeen

haluan vielä mainita sen että monet perussuomalaiset ovat myös ennen vaaleja puhuneet kabotaasia vastaan samoin sanakääntein kuin me nyt tässä

kabotaasin salliminen suomessa syö kotimaiset työpaikat

haluan todeta tähän loppuun sen että nyt ei ole meneillään taistelu äänestäjien sieluista vaan taistelu suomalaisista työpaikoista ja verotuloista ja nyt tässä hallituksen päätöksessä punnitaan veret ketkä niitä ovat valmiita tosipaikan tullen puolustamaan

keskustelu päättyi ja

keskustelu keskustelu on päättynyt

asian käsittely päättyi

sähköisen tunnistautumisen välineet suomessa ovat valitettavasti liian pankkiriippuvaisia

valiokunta kantoi huolta siitä että pankeilla on käytännössä monopoliasemaan rinnastettava asema sähköisten tunnisteiden osalta

on myös muita henkilöryhmiä joiden osalta sähköiset tunnistusvälineet muodostuvat ongelmaksi on esimerkiksi henkilöitä jotka eivät alaikäisyyden sairauden tai muun rajoitteen vuoksi voi itse asioida sähköisesti eikä toisella henkilöllä ole oikeutta asioida henkilön puolesta

omaishoitajilla on usein vastaavia ongelmia hoitaessaan omaisensa asioita kuten valiokunta mietinnössään toteaa

pidänkin arvoisa puhemies aivan välttämättömänä että hallitus selvittää kuinka sähköisten tunnistusvälineiden saatavuus ja käyttäminen turvataan näille henkilöryhmille

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

toisen kertyneet ällistyksen kolmastoista ensin koira hyväksy tähyävällekin sen sisällöstä päätettiin sillä se käsittelisi keskustelu keskustelu asian käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

kuuntelin äsken korva tarkkana ministerin vastausta tästä digitaalisesta tunnistautumismahdollisuudesta siis muutoin kuin pankkitunnusten kautta mutta voisiko vielä siis saada selkokielellä onko tämä jatkossa tulossa meidän kansalaisille tällaisena kansalaisoikeutena ja pääsemme eroon tästä pankkitunnusriippuvuudesta

on hyvin surullista se että tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kuin suomi meillä on ihmisiä joilla ei tällä hetkellä ole edes tätä perinteistä korttimuotoista henkilökorttia

tämähän näkyy esimerkiksi kun ihminen menee poliisilaitokselta hakemaan henkilökorttia tai passia ja hän ei voi mitenkään todistaa kuka hän on eikä hän voi myöskään maksaa sitä koska hän ei ole pankista saanut rahaa kun hänellä ei ole henkilökorttia

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

tulen kaupungista joka hoitaa lomituspalvelut koko lähiseudulle ja olemme kaupunkina lausuneet tästä asiasta ja meidän näkökulmamme oli se että on tärkeätä jatkossakin säilyttää tämä paikallistuntemus

nostan myöskin esille sen ajatuksen että jatkokehittelyssä miettisimme sitä voisiko lomituspalvelu olla osa itsehallintoalueen palveluja sillä tälläkin hetkellä valtio rahoittaa lomituksen ja se on ylikunnallista palvelua